varsinkin hyvin markkinaehtoinen liike ja toimitilarakentaminen on romahtanut reilusti eikä ole näköpiirissä että se tästä muutamaan vuoteen ainakaan vauhdikkaasti lähtisi liikkeelle

kaikki muut valtiovallan asuntopoliittiset toimenpiteet joita viimeisen vuoden aikana on tehty paljon koskevat koko maata lukuun ottamatta erillistä käynnistysavustusta joka on kohdistettu vaikeimmalle seudulle eli pääkaupunkiseudulle sekä sitten sitä erillistä aiesopimusta joka tältä osin on tehty

sitten taas mitä tulee tuulivoimakysymykseen tarvitsemme sitovia melusäännöksiä jotka selkeyttävät epäselvää tilannetta siltä osin

arvoisa puhemies

on selvää että päätöksentekohetki ei ainakaan kansainvälispoliittisen tilanteen kannalta ole otollisin

myös niin sanottu gryndituotanto vapaarahoitteinen asuntotuotanto on varmaankin jo pohjansa nähnyt mutta toisaalta pohja oli niin matala että kyllä tässä varmaan useita vuosia vielä menee ennen kuin päästään lähellekään sitä tasoa millä totuttiin olemaan

kysymys ei aina ole siitä että normeja on liikaa vaan usein myös siitä että ne ovat liian epäselviä tai että ne eivät ole aina synkronissa keskenään jolloin lupaviranomaisille tai tuomioistuimille on hankala tilanne miettiä mikä niitten suhde toisiinsa on

toinen kysymys joka on erityisen relevantti näitten koulujen osalta on se että vaikka nämä homeongelmat koskevat kaikkea kiinteistökantaa ne ovat tietenkin erityisen vaikea asia silloin kun on kysymys ihmisistä jotka ovat jollain lailla hädänalaisessa asemassa esimerkiksi sairaaloissa tai jotka yhteiskunnan velvoittamina ovat joissain tiloissa joissa näitä ongelmia on kuten vankilat kasarmit koulut ja niin edelleen

täällä on useassa puheenvuorossa kiinnitetty huomiota juuri hetki sitten helsingin sanomien nettisivuilla ilmestyneeseen haastatteluun joka on siis pesänselvittäjä asianajaja jaatisen haastattelu

tässä mielessä kaikki ne toimenpiteet ja myös kaikki ne markkinoilla tapahtuvat muutokset jotka ovat johtamassa halvempiin rakentamiskustannuksiin koskevat koko maata ja tältä osin tilanne paranee

riski voi olla suurempi ja sen takia voi olla että se tuotto odotus on pienempi tai sitten se toteutuu pitemmällä aikavälillä mutta sen pitää olla aina lähtökohtaisesti markkinaehtoinen eikä siihen saa sisältyä valtion tukielementtiä

pääkaupunkiseudun erityiskysymyksiä varten käynnistetään metropolipolitiikka jolla ratkaistaan alueen maankäytön asumisen ja liikenteen ongelmia edistetään elinkeinopolitiikan ja kansainvälistymisen toteutusta sekä ehkäistään syrjäytymistä

mitä tulee homekoulujen korjaamisiin nyt on mitä paras aika

on luontevaa että myös näihin liittyisi aina irtautumismahdollisuus olkoonkin että se voi tapahtua näissä tapauksissa ehkä vähän pitemmällä aikavälillä kuin joissain muissa sijoituksissa

onko tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota juuri tämäntyyppistä rakennuskantaa kohtaan rakennuksiin joissa ihmiset ikään kuin vastoin omaa tahtoaan tai yhteiskunnan velvoittamina viettävät aikaansa ja ovat tällä lailla alttiita näille ongelmille

omalta osaltani voin todeta että olemme hyvin tietoisia siitä mihin pesänselvittäjä viittaa toki valtio tietää mistä tahosta tässä puhutaan

vaikka talouden suuri epävarmuus rantautuu suomeen maailmalta ja vaikka kyse on pitkälti asioista joihin emme voi vaikuttaa on myös monia asioita joihin voimme vaikuttaa

on erittäin tärkeää korostaa että tämä lakiesitys ei uhkaa mitenkään eikä muuta mitenkään teollisuussijoituksen päätoimintaa eli pääomasijoitustoimintaa

valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien kesken vahvistetaan ja laajennetaan aiesopimuskäytäntöä sekä valtion eri hallinnonalojen kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä

vahvasti kannustan kuntia omissa suunnitelmissaan siitä mitä ne peruskorjaavat että ne peruskorjaisivat ensin sellaisia kohteita joitten nykytilaan jättäminen aiheuttaa jopa terveysriskejä

vaikka tilanne ei ole otollisin nyt niin kyllä oikeusvaltio suomessa pitää pystyä tänään tekemään sama päätös kuin mikä olisi pystytty tekemään kaksi vuotta sitten tai mikä voidaan tehdä kahden vuoden päästä

arvoisa puhemies

haluaisin kiinnittää huomiota siihen että sähkömarkkinalain muutosesitys joka on eduskunnan käsittelyssä jota talousvaliokunta on käsitellyt jo pitkään ei sisällä kaapelointipakkoa

olen myös itse todennut julkisesti että uskottavilta kansainvälisiltä tahoilta on kohdistettu alustavaa mielenkiintoa talvivaaraa kohtaan

vain ja ainoastaan me voimme vastata tai olla vastaamatta siitä että elämme tulojen edellyttämällä tavalla ylivelkaantumatta ja että valmistaudumme oikein huomisen haasteisiin

sitä tarkoitusta varten osana hallituksen taisi olla viime kevään kehysriihen päätöksiä olemme sen sijaan käynnistämässä erillisen kasvurahasto ohjelman nimenomaan alku ja siemenvaiheen yrityksille joka sijoitetaan tekesiin ja keskusta on päättänyt että eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisälmyksen mukaisen tänään verotukseen sillä aloittaa ensi vuoden alusta

se ei sisällä kaapelointipakkoa

juuri meidän tehtävänämme on tehdä kaikki voitavamme oman kilpailukykymme eteen jotta meillä jatkossakin olisi niitä tuloja joita suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen edellyttää

haluan kuitenkin tässä sanoa että se käsitys mikä tämän päivän haastattelusta tulee on olennaisesti ylioptimistinen ja vahvasti ennenaikainen

tämän merkittävän uuden kilpailuedun turvin saudi amerikkaan siirtyy takaisin teollista tuotantoa kiinasta

toki on myönnettävä että eräillä alueilla suomessa se käytännössä saattaa tarkoittaa kaapelointivelvoitetta mutta muitakin vaihtoehtoja on olemassa

niitä puolestaan tarvitaan hyvän elinympäristön kehikoksi ja entistä vahvemmin ilmastonmuutoksen hillinnän ja energiatehokkuuden tavoitteiden saavuttamiseksi

eurooppaa kohtaan tunnettava luottamus riippuu monista toimijoista mutta suomea kohtaan tunnettavasta luottamuksesta vastaamme me ja aivan korostetusti me jotka suomen kansa on valinnut tätä tehtävää hoitamaan

minulla on eri yhteyksissä ollut tapana sanoa että lopputulos ratkaisee ja yksi kiistaton lopputulos on se että kotimaisen energian käyttö on tämän hallituskauden aikana koko ajan lisääntynyt

tämä haastattelu ja sen pohjalta muodostettava kokonaisnäkemys perustuu valtavaan määrään olettamuksia olettamuksia siitä miten joitain asioita tulisi hoitaa ja miten valtio niihin suhtautuisi

tästä huolimatta kertaakaan historiamme aikana meillä ei ydinenergian rauhanomaisen käytön suhteen ole ollut pienintäkään ongelmaa

aivan erityisesti kysymys yhdyskuntarakenteen ha jautumiskehityksen kääntämisestä rakenteiden eheyttämisen polulle on vihdoin otettava tosissaan

on sinänsä kiistatonta ja siitä olemme yksimielisiä että maailmanmarkkinoilla tapahtuneet isot muutokset ovat johtaneet siihen että kivihiilen kannattavuus ja kilpailukyky ovat parantuneet mikä on huono asia mutta toisaalta monin muin toimenpitein olemme kuitenkin onnistuneet edistämään kotimaista energiaa koko ajan

arvoisa puhemies

tähän kokonaisuuteen liittyy muutenkin valtava määrä erilaisia ratkaistavia asioita ja sen takia kannustan nyt kaikkia tässäkin salissa olevia kärsivällisyyteen tämän asian hoitamisessa

suomessa se on ennen kaikkea liitetty kansalliseen kilpailukykyyn mikä selittää energia asioiden kotipesän elinkeinopolitiikan yhteydessä

oikein miellettynä tämän hallituksen vihdoin käynnistämä metropolipolitiikka tukee suomessa jo vuosikymmeniä harjoitettua niin sanottua perinteistä aluepolitiikkaa

vaihteleva uusiutuva tuotanto tuuli ja aurinkovoima sekä näihin liittyvät erilaiset kansalliset tukijärjestelmät ovat sekoittaneet sähkömarkkinat ja tehneet kannattavuuslaskelmien teon erittäin vaikeaksi

mitä suurempaa on se epävarmuus mitä meille maailmalta heijastuu sitä tärkeämpää olisi kotimaassa pyrkiä ennustettavaan politiikkaan

tämä konkurssitilanne jossa lähtökohtaisesti velat ja vastuut poistuvat saattaa lisätä kiinnostusta ammattimaisten kansainvälisten toimijoitten osalta lähteä mukaan tähän harjoitukseen

niin on useimmilla muillakin maailman mailla niillä joilla ei ole omia öljyvaroja maakaasuvaroja tai kivihiilivaroja niin kuin suomella mutta tästä huolimatta olemme siis maailmanluokan toimija tässä

valtio hakee vahvasti kestävää kokonaisratkaisua kokonaisratkaisua joka mahdollistaisi kannattavan liiketoiminnan hoitamisen talvivaarassa myös jatkossa

päästökaupan keskeinen rooli investointien ohjaajana ei toimi koska päällekkäiset ohjauskeinot vaikuttavat päästöoikeuden hintaan

eurokriisin perimmäinen syy on ylivelkaantuminen yli varojen eläminen

jokainen näistä perustavaa laatua olevista tavoitteista niin kilpailukyvyn vaaliminen ilmastonmuutoksen vastainen taistelu kuin toimitusvarmuuden turvaaminen on jo yksinään erittäin vaikea ja moniulotteinen kysymys

työ ja elinkeinoministeriö on koko viimeisen vuoden ollut mukana aktiivisesti käytännöllisesti katsoen kaikissa niissä keskusteluissa missä on pyritty ensin hakemaan tilapäistä rahoitusta yrityssaneerauksen läpiviemiseksi ja sen jälkeen löytämään pitemmän aikavälin ratkaisua

hallituksen selkeä näkemys onkin että metropolipolitiikkaa tulee jatkaa myös ensi vaalikaudella ja samalla vakiinnuttaa se osaksi pysyvää aluekehitystyötämme

mutta tämä edellyttää isoa määrää neuvotteluja ja isoa määrää ratkaistavia asioita niin investoijien osalta tarvittavan osaamisen osalta erilaisten vastuitten osalta ennen kaikkea erilaisten ympäristökysymysten ja niihin liittyvien vastuitten osalta kuin sitten myös valtion mahdollisen roolin osalta

siinähän oli määräaika joka loppuu oliko se nyt ensi vuoden helmikuun lopussa vai maaliskuun lopussa niillä paikkeilla emmekä ole vielä tähän mennessä systemaattisesti pyrkineetkään seuraamaan sitä onko se vaikuttanut

kuten yleisessä tiedossa on niin fennovoiman osakkaalla voimaosakeyhtiö suomella ja rosatomilla on olemassa osakassopimus

tärkeää on myös kansallisen yhteisymmärryksen vahvistaminen siitä että metropolialueen menestyminen edistää valtakunnan hyvinvointia ja on täten vahvasti kansakunnan kokonaisetua tukevaa

ja positiivista on se että vaikka ratkaisua ei ole löytynyt niin kuitenkin useat merkittävät kansainväliset toimijat ovat osoittaneet kiinnostusta aiheeseen ja keskusteluyhteyksiä on ollut vireillä useita

erityisen haasteelliseksi kestävän energiapolitiikan harjoittamisen tekee se että siinä täytyy pystyä tasapainoisella tavalla yhteensovittamaan kaikki nämä tavoitteet

olen julkisesti kannustanut heitä ja kannustan tässä nyt uudelleen näitä osapuolia muuttamaan osakassopimustaan siten että se on täysin sopusoinnussa tämän valtioneuvoston päätöksen kanssa jonka jälkeen meillä ovat siis sekä yritysostolain mahdollisuudet että osakassopimus varmistamassa sen että hallituksen ja eduskunnan asettama ehto täyttyy

tosiasiahan on se että kun tämmöinen laki säädetään ja kuten eduskuntakäsittelyssä kävi ilmi vaaditaan tietty määräaika jotta mahdollisesti ihmiset jotka tästä kiinnostuvat voivat ryhtyä hieromaan kauppoja kuntien kanssa ja sen takia on vielä ennenaikaista selvittääkään sitä

miten tehtäisiin oikeita valintoja vältettäisiin vääriä eikä annettaisi reaalimaailman ja virtuaalitodellisuuden edetä liian kauaksi toisistaan

samalla kun korostamme sitä että kunkin maan tehtävä on hoitaa oma julkinen taloutensa asianmukaisesti meidän on vaadittava että näin myös tapahtuu ja että yhteisesti sovituista pelisäännöistä pidetään kiinni

meillä on siinä mielessä hyvä tilanne että tätä kaivostoimintaa kohtaan on osoitettu kiinnostusta itse asiassa useammaltakin uskottavalta merkittävältä taholta

nyt nähtäväksi jää muuttaako tämä konkurssitilanne tilanteen sillä lailla että heidän kiinnostuksensa lisääntyy ja se selviää nyt varmaan lähiviikkojen aikana

kun vielä otetaan huomioon vaikeasti ennakoitava teknologinen ja kansainvälinen kehitys energiainvestointien pitkä aikajänne ja vaatimus kustannustehokkuudesta energiapolitiikka on aivan liian vakava ja aivan liian monimutkainen kokonaisuus alistettavaksi politiikassa aika ajoin ilmenevälle huutokauppa ja basaarimeiningille

on hieman hankala asennoitua sentyyppiseen keskusteluun missä toinen osa oppositiosta sanoo että on hallituksen vika että kivihiilestä on tullut kilpailukykyisempi kuin kotimaisista ja toinen osa oppositiosta sanoo että tämä johtaa hinnankorotuksiin

eli vastaus on että en tiedä mutta kun määräaika lähestyy loppuaan vuodenvaihteen jälkeen niin sen jälkeen varmasti osaamme vastata tähän

mutta kannustaisin nyt olemaan innostumatta ennenaikaisesti liikaa ja muutenkin ehkä yleisesti voi todeta että kaikki mikä lukee lehdessä ei aina pidä paikkaansa ja kaikki numerot eivät

arvoisa puhemies

minä olen sitä mieltä että on ongelma jos olemme tietyissä osissa suomea siirtymässä kivihiileen sen takia että se on halvempaa sen takia että ensinnäkin se on aidosti fossiilinen polttoaine ja toiseksi se ei ole kotimainen

kovinkin kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita tai isänmaallisilta kuulostavia omavaraisuustavoitteita on toki helppo heitellä eikä niistä periaatteellisella tasolla varmaan olla eri mieltä

varsinkin seudun kilpailukyvystä puhuttaessa metropolialueen vaikutusalue on hyvin laaja mitä kuvastaa muun muassa se että metropolipolitiikan neuvottelukuntaan on kutsuttu edustajat myös lahden ja hämeenlinnan kaupungeista

olisiko oikeasti niin että siitä huolimatta että ydinenergialaki ei aseta mitään rajoitteita omistukselle siitä huolimatta että koskaan aikaisemmin tämmöistä ei ole asetettu siitä huolimatta että esimerkiksi fortumia voi käydä ostamassa pörssistä joka päivä siitä huolimatta että suomen kansantalous on ollut äärimmäisen riippuvainen neuvostoliiton ja venäjän kaupasta ainakin toisen maailmansodan jälkeisen ajan ja itse asiassa sitä ennenkin siitä huolimatta että meillä on voimassa oleva varsin tuore periaatepäätös ulkomaisten suorien investointien tarpeen lisäämisestä suomeen jossa vielä erikseen on asetettu venäjä yhdeksi kohdealueeksi niin siitä huolimatta valtioneuvosto päätyisi siihen että tämä ei ole mahdollista